uskon että niillä toimilla joihin nyt on tartuttu ja tullaan tarttumaan meidän turvapaikkapolitiikkamme paranee huomattavasti

muutamaan yksityiskohtaan puutun lyhyesti

olemassa oleva tietojärjestelmä ei myöskään sovellu eri hätäkeskusten toimintojen varmistamiseen eikä mahdollista hätäkeskukselle häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa korvata toista hätäkeskusta

alueellisen eheyden vaatimus

hallituksen esityksen mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä

tiusanen aivan aluksi esitti väitteen että hallitus ehdoin tahdoin tavoitteellisesti haluaa yksityistää terveydenhuoltoa

kuntaliitos ilman yhteistä maarajaa on siten lakiehdotuksen mukaan mahdollinen vain jos valtion asettama kuntajakoselvittäjä suorittamansa selvityksen perusteella sitä ehdottaa ja valtioneuvosto ehdotuksen hyväksyy

mutta mitä tulee yleensä palveluiden ostamiseen niin se on kuntien käsissä ja on tilanteita joissa kannattaa ostaa

hallintovaliokunta korostaa sitä että yhteisen maarajan puuttuminen ei saa olla este kuntaliitokselle

valiokunta on huolissaan nykyisen vanhentuneen hätäkeskustietojärjestelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta suunniteltuihin muutoksiin

ei se ole itsetarkoitus ostaa tai olla ostamatta vaan sitä pitää arvioida missä tilanteessa kunnan mitäkin palveluja kannattaa ostaa

arvoisa puhemies

valiokunta pitää välttämättömänä että kunkin hätäkeskusalueen hätäkeskuspalvelut voidaan muutostilanteessakin turvata aukottomasti

kuntaliitoksen ilman yhteistä maarajaa pitää olla mahdollinen silloin kun muutoksella selvästi edistetään sellaisen toiminnallisen kokonaisuuden muodostamista jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta

valiokunta tähdentää että uuden hätäkeskustietojärjestelmän tulee olla valtakunnallinen hätäkeskusten verkottumisen mahdollistava ja yhteistyöviranomaisten tarpeet huomioon ottava

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa että kaikissa vaiheissa myös muutosprosessissa hätäkeskuspalvelut tulee turvata eivätkä kansalaisten turvallisuuspalvelut saa muutoksessa vaarantua

kyllä kuntarakenteessa on tapahtunut muutoksia mutta ei se rakennemuutos ole itsetarkoitus vaan itsetarkoitus on palvelut ja ihminen

yhdistyvien kuntien viranomaiset eivät lakiehdotuksen mukaan saa valtioneuvoston päätöksen jälkeen päättää asioista joilla on merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista

kustannusjakotarkistukset on tehty määräaikaan indeksitarkistukset täysimääräisinä ja kaikki kunnallisveroon kohdistuneet verovähennykset on kompensoitu

lukuisat terveydenhoitoalan asiantuntijat ovat todenneet sen kun nyt puhutaan laajoista ja leveistä hartioista että siinä tarvitaan todella leveät hartiat ja ne leveät hartiat eivät tule kuntaliitoksilla

hätäkeskustoiminnan vakiinnuttamiseen kuuluu tärkeänä elementtinä koulutettu pysyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta

mutta sitten kun katsotaan yksittäisen kunnan saamia valtionosuuksia niin on syytä todeta myös että verotulontasaus tilitetään kunnalle valtionosuuden nimikkeellä ja jos katsoo sitä koko pottia se saattaa aiheuttaa heilahteluja

jotta erityisesti uuden kunnan kannalta haitallisia päätöksiä ei tehtäisi myöskään ennen valtioneuvoston päätöstä kuntien olisi hallintovaliokunnan käsityksen mukaan hyvä jo yhdistymissopimuksessa sopia yhdistyvien kuntien toimielinten toimivallan rajoittamisesta

edustaja satonen ei haittaisi vaikka kävisitte perehtymässä ruotsin järjestelmään tai vaikka ahvenanmaan järjestelmään tai vaikka tanskan järjestelmään joissa terveydenhuolto on laajimmalla järjestämisen taholla ja kunta pystyy ja voi keskittyä lujasti niihin lähipalveluihin ja olla mukana keskeisesti

arvoisa puhemies

valiokunta tähdentää että nyt säädettävä uusi laki luo lainsäädännölliset edellytykset parantaa hätäkeskuspalvelujen saatavuutta ja laatua tämän päivän vaatimusten mukaisesti sekä edistää väestön turvallisuutta

henkilöstön oikeudellisesta asemasta todettakoon että se säilyy edellisen kuntajakolain mukaisena ja sen mukaisesti mitä paras lain yhteydessä on päätetty

samalla on syytä todeta että hätäkeskusjärjestelmän kehittämistyöhön kohdistuvat meneillään olevassa muutosprosessissa mittavien odotusten lisäksi suuret vaatimukset

olen edelleen selkeästi sitä mieltä että valtion on oltava hyvin pidättyväinen kunnille annettavista uusista tehtävistä

kaiken kaikkiaan tämä lakiehdotus joustavoittaa ja parantaa kuntien yhdistymisprosesseja

erikoissairaanhoito on semmoinen että sastamalan kunnassakaan edustaja satonen ei päätä montako ohitusleikkausta tehdään vaan sen järjestelmän täytyy toimia

arvoisa puhemies

yhteenvedonomaisesti valiokunta painottaa että muutosvaiheessakin on välttämätöntä huolehtia kansalaisten turvallisuudesta

valiokunta oli mietintöä tehdessään yksimielinen ja puoltaa tämän lakiehdotuksen hyväksymistä pienin täsmentävin muutoksin

mikäli uudistustyön aikana nousee esille turvallisuutta uhkaavia seikkoja niihin on välittömästi tartuttava vaikka silläkin uhalla että aikataulu tämän vuoksi venyisi

on tärkeää huolehtia etenkin siitä etteivät muutospaikkakuntien työntekijät jää yksin ja ilman tukea ettei heitä tämän vuoksi menetetä ammatti ihmisinä alan työtehtävistä

valiokunta tulee seuraamaan tarkkaan hätäkeskusuudistuksen toimeenpanoa ja tulee pyytämään prosessin edetessä sen eri vaiheissa sisäministeriöltä selvityksen toimeenpanon etenemisestä ja valiokunnan kannanottojen huomioon

tänä vuonna tuntuu kuntien taloudessa kelamaksun poisto ja sen lisäksi kunnat ovat sanotaan näin kohtuullisesti onnistuneet hillitsemään menokasvua

hallintovaliokunta esittää edellä esitetyn perusteella tämän lakiehdotuksen hyväksymistä muutamin pykälätarkennuksin

kuntatalouden tilanne on haasteellinen se ei ole helppo mutta on pakko olla rehellinen tässä ja sanoa että ei ole olemassa semmoista suurta rahapottia jolla tämä yksistään pelastuu

tässä on kaksi vastalausetta ja toinen vastalause sisältää hylkäysehdotuksen

kuntien on pystyttävä ja se ei tarkoita että vastuu sysätään kunnille vaan se on yhteinen asia hillitsemään menokasvua varsinkin tässä tilanteessa kun ikärakenteen muutos aiheuttaa sosiaali ja terveydenhuollon menoihin kasvupaineita nyt ja tulevaisuudessa

haluan vielä todeta sen että nämä perustavoitteet palveluiden turvaaminen kansalaisille tasavertaisesti laadukkaasti ja tuloksekkaasti koko maassa on hallitus kirjannut hallitusohjelmaan ja näitä voi pitää hyvinä

sillä eivät tule palvelut paranemaan eikä kuntahallinto ole enää samalla lailla kuntahallinto kuin se on ollut

ja vastuu on myös valtiolla se lähtee perustuslain hengestä ja kirjaimesta että antaessaan kunnille tehtäviä valtiovallan on huolehdittava siitä että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua tästä

kyllä tämä pelko on syntynyt aivan hallituksen omista toimenpiteistä ja siitä millä tavalla tätä uudistusta lähdettiin ulos tuomaan

toivoisi ministerin tähän asiaan vastaavan

arvoisa puhemies

kysyn kaksi kysymystä

kun keskustellaan voimakkaasti siitä että hallitus toteuttaa eikä vain käynnistä niin hallitus säätää perälaudat jotta tämä varmasti toteutuu

toinen kysymys liittyy sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen jota näytetään käytettävän kuntarakenneuudistuksen sähköjäniksenä

nyt siirrytään kuntavetoisesta uudistuksesta valtiojohtoiseen uudistukseen ja jos todetaan useamman kerran että ei perustuslaki suojaa kuntien rajoja vaan tavallisella lailla voidaan kyllä säätää kunnat liittymään toisiinsa niin näitä korostamalla tulee vahvasti se asetelma mistä on kysymys

se on osoittanut toimivuutensa

aikataulu

kunnilta on pyydetty lausunto kuntarakennelakiehdotuksesta ja siihen liittyen kysytään sosiaali ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti

nyt siellä erva alueilla ovat selvitysmiehet aloittaneet työnsä ja saavat sen valmiiksi jos saavat tavoitteen mukaan helmikuun loppuun mennessä

se on vakavasti otettava asia ja se arviointimenettely ei tarkoita sitä että valtiovarainministeriön virkamies tulee sanomaan mitä täällä tehdään vaan se yty se päätöksentekokyky ja viisaus löytyvät sieltä paikalliselta tasolta

se on semmoinen jota muistellaan vuosikausia

ja kun lähdetään siitä että tavoitteena on kuntarakennelaki joka määrittää suomeen kuntarakenteen ja tämä pannaan täytäntöön niin miten tämä muuten onnistuu kuin pakolla jos ei vapaaehtoisuutta löydy

jokainen menettely on osoittanut tämän ja sillä on saatu juuri niitä tuloksia mutta kun siihen on tullut ulkopuolinen puheenjohtaja ja valtiovarainministeriön kuntaosaston henkilö tähän porukkaan mukaan yhdessä tämä homma on lähtenyt liikkeelle

keskusta on koko vaalikauden ajan tarjoamalla tarjonnut sitä että eikö tehdä tätä parlamentaarisesti eikö keskustella yhdessä järjestetään yhteisesti korpilampi ja lähdetään yhdessä kuunnellaan asiantuntijoita otetaan tämä yhteen kun tavoite on selvä

siellä on löytynyt vahvaa sitoutumista

olen käynyt noin kymmenessä kriisikunnassa ja kuunnellut en tänä ministeriaikana vaan myös aiemmin mitä siellä on saatu aikaan

tämä oli tarkoitus kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarisella työllä

minä en ole vieläkään saanut vastausta vaikka olen useamman kerran kysynyt siihen miksi kokoomus halusi sen torpata sen jota te itse vaaditte ja jossa työssä olisivat olleet kaikki puolueet ja joka olisi ottanut huomioon voimasuhteiden muutokset eduskuntavaaleissa ja mahdolliset hallitusohjelman kirjaukset

ne tulokset ovat siihen nähden hyviä ja on otettava oppia siitä kannattaa isojen kuntienkin ottaa oppia siitä miten lähdetään sopeuttamaan

pääasiaan nousee uusi taikasana kuntarakenne ja se tuntuu ratkaisevan kaiken

ei ei käy meille ei käy muuta kuin se että opposition oikeus olisi vain kannattaa hallituksen erittäin kummallista esitystä

olen selkeästi sitä mieltä että kuntarakenneuudistusta tarvitaan mutta tällä tavalla toteutettuna se merkitsee totaalista keskittämistä

se tarkoittaa melkoista joustavuutta siinä toimintatavassa eli siksi tämä kannattaa vakinaistaa

tämä ei ole uhka eikä kriisikunnaksi joutuminen tarkoita että alkaa maailmanloppu vaan se on menettely jolla päästään eteenpäin

ja kun nyt puhutaan yhteistyöstä ja luottamuksesta ja rakentamisesta niin se rakentaminen lähtee tästä

sitten tässä muutamia tämmöisiä melkeinpä jatkuvasti keskustelussa olevia asioita

kaiken lisäksi tämä merkitsee myös pahimmillaan sitä että paikallishallinto ajetaan alas siirrytään suoraan aluehallintoon

onnistuneet liitokset onnistuneet kuntarakennemuutokset tapahtuvat sillä tavalla että ne päätökset syntyvät paikallisella tasolla ja nähdään että tämä on yhteinen hyvä ja otetaan huomioon riittävästi ne paikalliset olosuhteet

no yksi on tämä ahvenanmaa

tämä on melkoinen isku paikalliselle demokratialle ja paikalliselle vaikuttamiselle joka on yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydinasia

asia on niin että se viisaus ei näissä asioissa keskity yhteen paikkaan jossa pystytään koko maan asiat oivaltamaan vaan silloin kannattaa kuulla myös paikallisia toimijoita

kannattaa huolella paneutua faktoihin eikä liikkua tunnelmissa

nyt vielä hallitushan on lähtenyt kahdesta vaihtoehdosta

no sehän tarkoittaa että porukka on sitoutunut hoitamaan sen yhteisön hyvinvointia mahdollisimman hyvin mutta voi tietyllä tavalla turvallisesti toimia kun palvelut ovat maakuntatasolla

viime kaudella tuli selkeästi esille se että kokoomus vastusti kainuun malli tyyppisen asian käyttöönottoa muualla maassa

arvoisa puhemies

ei siellä puhutakaan minun käsittääkseni kuntaliitoksesta

useampi kokoomuksen edustaja ja ministeri totesi että se on hyvä kainuussa mutta ei sitä saa käyttää muualla vaikka joku muu haluaisi

mutta sitten kun me vertaamme kuntarakennetta vaikkapa tanskaan tai keski eurooppaan tai norjaan ne eivät ole täysin vertailukelpoisia

tanskassahan on terveydenhuollolla ja sairaanhoidolla puolen kymmentä regionia ja meillä siellä perusvastuu on kunnilla vaikka on sitten organisoitu laajan väestöpohjan kuntayhtymissä eri sairaanhoitopiirejä